historiallinen kokemus suomessa ja ulkomailla kertoo että kansakunnan yhteiset kokemukset ja menestys esimerkiksi huippu urheilussa vahvistavat edellytyksiä selviytyä vaikeuksista esimerkiksi espanjan jalkapallon maailmanmestaruus

sen vuoksi me olemme erittäin herkässä tilanteessa nimenomaan rahoitusmarkkinoiden osalta

suomella on mennyt viime aikoina tällä sektorilla erityisen masentavasti

on toivottava että siellä ei tapahdu sellaisia muutoksia että joudumme pahaan kierteeseen koska kasvun aikaansaaminen tässä tilanteessa olisi välttämätöntä ja tiukka kurinalainen talous finanssipolitiikka eri maissa

arvoisa puhemies

anteeksi arvoisa ministeri oletteko pohtinut huippu urheilun merkitystä kansakunnan mielialalle ja selviytymiselle ja jos olette aiotteko käydä keskusteluja esimerkiksi palloliiton kanssa johdon uudelleenjärjestämiseksi niin että suomi menestyy jatkossa

autoverolakia muutetaan ensinnäkin siten että pakettiautojen vero muuttuu yleiseen kuluttajahintaan perustuvaksi aivan samalla tavalla kuin henkilöautojakin nykyisin verotetaan

samalla vero porrastetaan auton hiilidioksidipäästöjen perusteella kuten tänäkin päivänä henkilöautojen osalta

tämä yksinkertaistaa verojärjestelmää sillä tavalla että jatkossa ei ole lähtökohtaisesti merkitystä sillä onko kyseessä henkilö vai pakettiauto eikä niitä erilaisia senttimittauksia enää tarvitse tämän vuoksi tehdä

kuitenkin kookkaampien tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen osalta kuljetuskyky otetaan huomioon veron määrää vähentävänä tekijänä

toiseksi autoverolakia muutetaan siten että luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveron suuruista veroa ja vastaavat vähennysten kumoamista koskevat säännökset otetaan arvonlisäverolaista pois

toisin sanoen nykyinen autovero ja arvonlisävero muuttuvat ensirekisteröinnin yhteydessä suoritettavaksi eräänlaiseksi rekisteröintimaksuksi

kolmanneksi autoverolakiin lisätään myös säännökset vientipalautuksesta

eli kun käytetty ajoneuvo viedään pysyvästi maasta käytettäväksi toisessa maassa siinä autossa jäljellä olevan autoveromäärän saa palautuksena

lakiesitys on oikeaan osunut toimenpide joka merkittävällä tavalla helpottaa kuntien ja seurakuntien talouden hoitoa

arvoisa puhemies

kyseessä on ehdotus joka koskee pohjoismaiden kesken tehtyä uutta kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen tähtäävää sopimusta

yhteisöverohan on sinänsä taloudellisissa suhdanteissa hyvin voimakkaasti vaihteleva vero ja sen vuoksi se luonteensa puolesta ei sinänsä sovellu erityisen hyvin tasaiseen palvelujen menojen rahoitukseen

nykyinen pohjoismaiden muun muassa eläkkeitä elinkorkoa ja muuta koskeva sopimushan perustuu niin sanottuun vapautusmenettelyyn joka tarkoittaa sitä että ensin esimerkiksi molemmista maista saatavat eläkkeet lasketaan yhteen verotetaan lasketaan vero ja sen jälkeen vapautetaan se veron suhteellinen osuus joka on tullut ulkomailta toisin sanoen toisesta pohjoismaasta

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja johdonmukaisena jatkona ympäristöohjaukseen perustuvalle verojärjestelmän rakennemuutokselle

kuitenkaan yhteisöverossa ei ole kuntaosuuksista ja niiden korvaamisesta päästy erilleen vaikka asiaa muun muassa edellisen hallituksen toimesta tutkittiin

toisaalta tietysti yhteisövero on joustava väline myöskin käytettäväksi suhdanteissa näiden osuuksien lisäämiseen kuten nyt ja sitä on käytetty aikaisempien hallitusten aikana myös kuntien ja seurakuntien osuuden alentamiseen silloin kun se on kasvanut hyvin voimakkaasti

ensinnäkin voi todeta että yksityisen kuluttajan ostaman auton hintaan tällä muutoksella ei ole mitään vaikutusta koska vaikka arvonlisäveroa ei enää peritä rekisteröinnin yhteydessä niin autoveroa korotetaan vastaavalla prosenttiyksiköllä joten auton hinta yksityishenkilölle säilyy entisenlaisena

uusi lähtee niin sanotusta hyvitysmenettelystä eli molemmista maista saadut eläkkeet lasketaan yhteen siitä lasketaan vero ja sen jälkeen siitä verosta hyvitetään jo toisessa pohjoismaassa maksettu vero toisin sanoen vähennetään se jo aiemmin maksettu vero

sen sijaan sillä on merkitystä autokaupan kustannuksiin yritysten leasingautoihin autovuokraamoihin ja erityisesti tilatakseihin

tällä on sillä tavalla selkeyttävä merkitys nykyiseen tilanteeseen että kun on aina ollut keskustelua siitä että meillä on kaksinkertainen verotus niin tässä se toiseen maahan maksettu vero vähennetään suomessa maksettavaksi määrätystä verosta joten ei voida ainakaan puhua enää kaksinkertaisesta verotuksesta

autokaupan osalta lakiehdotus lähti hallituksen esityksessä siitä että esittelyautoja voidaan pitää kuusi kuukautta siten ettei niitä rekisteröidä virallisesti jolloin myöskään autoveroa ei tarvitse maksaa

toinen asia on se että tämä muuttaa suomessa asuvien eläkeläisten keskinäistä asemaa tasavertaiseksi sillä tavalla että tämän voimaantulon jälkeen verotus on suomessa asuvalla eläkeläisellä sama riippumatta siitä tuleeko koko eläke suomesta vai osa suomesta ja toinen osa jostakin muusta pohjoismaasta

se että auto ei ole rekisteröity vaikuttaa kuitenkin siten että autoliike ei voi pitää esittelyautoa samalla henkilökunnan työsuhdeautona niin kuin tähän mennessä on ollut tapana

kolmanneksi tämä kyllä johtaa siihen että tässä uudessa menettelyssä verotus kiristyy

mitä tulee sitten leasingautoihin ja autovuokraamojen autoihin niiden osaltahan tilanne on se että kun autoverossa ei ole enää sitä arvonlisäveroa niin kun auto myydään eteenpäin kauppias joutuu maksamaan siitä arvonlisäveron eikä hän ole voinut vähentää sitä arvonlisäveroa joka aiemmin oli siinä auton hinnassa koska sitä arvonlisäveroa ei enää ole

samoin autovuokraamon kun sillä ei ole tätä arvonlisäveron vähennysoikeutta kustannukset nousevat

mutta suomen suhteellinen asema tämän jälkeen suomeen muuttavien osalta verrattuna ruotsiin paranee tämän uuden sopimuksen johdosta siksi että myös ruotsi tulee noudattamaan jatkossa tätä uutta hyvitysmenettelyä eli sielläkin jatkossa tämä toisesta maasta tuleva verotus tullaan huomioimaan

tilatakseja tarvitaan välttämättä maaseudulla koululaiskuljetuksissa vanhusten kuljetuksissa ja tulevaisuudessa tällä kyytitakuulla jota on ehdotettu selvitysmiehen toimesta on myöskin hintoja korottavaa vaikutusta

vasemmisto opposition puheita leimaa ristiriitaisuus ja vastuuttomuus

tämän asian selkeyden yhdenvertaisuuden ja maiden suhteellisen aseman voi sanoa tasapäistymisen vuoksi valiokunta on päätynyt ehdotukseen että eduskunta hyväksyy tämän hallituksen esittämän sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

tämän osalta valiokunta totesi että mahdollisimman pian kun tänne on tulossa seuraava autoveromuutosta koskeva esitys siinä yhteydessä tulee muuttaa tätä autoverolakia sillä tavalla että näiden taksien palautuksen ylärajaa voidaan korottaa huomioon ottaen tässä taksissa olevien istuinpaikkojen määrä

päättäkää millä linjalla te olette alennatteko veroja vai ette alenna

kun kuljetetaan samanaikaisesti useampia henkilöitä on perusteltua myöskin ympäristön kannalta että nostetaan sitä enimmäispalautusmäärää

edelleen on syytä todeta mitä tulee näiden leasingautojen ja autovuokraamojen kustannusten nousuun että kaikki ei ole pelkästään negatiivista

sillä on se positiivinen vaikutus että toivottavasti se hinnan kohoaminen ohjaa sillä tavalla että ne ihan kivaa viedään eri kulutuksisia hankitaan hiilidioksidipäästöiltään parempia autoja jolloinka se ohjaa myöskin ympäristöystävällisempään suuntaan näitä leasingautoja jotka ovat yleensä työsuhdeautoina samoin kuin myös autovuokraamon autoja

edelleen muutimme hallituksen esitystä siltä osin että koska voimaantulo edellyttää että autoalan toisin sanoen autoliikkeiden tietojärjestelmät uudistetaan ja ne ovat kunnossa muutimme hallituksen esitystä siltä osin että esitimme voimaantulosäännöksen sillä tavalla että laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella määrättävänä ajankohtana jolloin valtioneuvosto voi ottaa huomioon autoliikkeiden tietojärjestelmien valmiudet

tähän esitykseen sisältyy kaksi vastalausetta jotka varmasti asianomaiset ryhmät täällä esittävät

arvoisa puhemies

tiusaselle toteaisin että hallitus on tehnyt erinomaista työtä

se uudistaa koko tämän järjestelmän hiilidioksidipäästöihin perustuen

tämän jälkeen on sitten mahdollisuus hyvin yksinkertaisella tavalla koska jokainen gramma vaikuttaa veromäärään ympäristöohjausta suorittaa hallituksen kulloisenkin halun mukaan

arvoisa puhemies

ja kun täällä on monesti puhuttu siitä että pitäisi puuttua näihin autoetuihin että ne autot saastuttavat niin tässä tulee samalla se että tavallaan tämän henkilökuntaetuutena annetun auton joka on yleensä leasingauto kustannukset nousevat jolloinka se ohjaa myöskin ympäristöystävällisempään toimintaan

niin kuin esimerkkilaskelmat kertovat tämän jälkeen jokainen eläkeläinen maksaa saman veron saipa hän eläkkeen suomesta tai suomesta ja ruotsista

sanoin myöskin että verotus kiristyy näillä jotka tulevat mutta se muutto niille suomalaisille jotka ruotsissa jatkossa jäävät eläkkeelle saattaa helpottua riippuen tietenkin ruotsalaisesta verotuskäytännöstä omasta kansallisesta lainsäädännöstä mutta ruotsikin tulee jatkossa samalla tavalla menettelemään näiden eläkkeiden verotuksen suhteen

se käytännössä merkitsee sitä että niiden autojen osto tai vaihto viivästyy ehkä puolella vuodella vuodella mutta kyllä ne ostajat sen auton sitten saavat

tällä hetkellähän ongelma on ollut se että ruotsi ei ole ollenkaan huomioinut muista pohjoismaista tulevaa eläkettä verotuksessa mutta jatkossa

ensinnäkin on syytä todeta oppositiolle että elvytystä on kaikki se mikä alijäämänä näkyy budjetissa

ruotsin valtiopäivät on jo hyväksynyt tämän nyt kesällä

se on päivänselvä asia

se on sellainen asia että niitä voidaan korottaa jopa merkittävästi sinä päivänä kun hyväksytään se periaate että sen yhteys muuhun ansiopäivärahaan lopetetaan katkaistaan

kallikselle haluan todeta että ei saa sotkea välittömiä lyhyen ajan toimenpiteitä ja pitkän ajan kestävän taloudenhoidon periaatteita

sen sijaan ne mitä pääministeri luetteli ovat nimenomaan tämän kestävän taloudenpidon oleellisia peruspilareita ja niitä kannattaa ed

kalliksen miettiä myös kesällä ja vähän talvellakin varmasti jotta saadaan isänmaa pelastettua niin kuin hän aivan oikein pyysikin että isänmaa pelastettaisiin

minähän olen sanonutkin että verot nousevat mutta kysymyshän on siitä että jos suomesta saa saman määrän eläkettä kuin suomesta ja ruotsista yhteensä niin niillä on sama verotus

te puhutte aidanseipäistä kun mä puhun

arvoisa puhemies

päivänselväähän on että eihän millään lailla mitään rakenneta vaan siellä määritellään ne edellytykset ja ehdot joilla lupia voidaan myöntää

päivänselvää on myöskin että eihän tämän lain perusteella niin sanottua vuotos hanketta voida rakentaa kun se on kerran hylätty

mutta jokainen joka vähänkään hallinto oikeutta ymmärtää tietää että jos hanketta muutetaan sen ympäristölle haitallisia vaikutuksia vähennetään niin senhän oikeusistuin käsittelee uudelleen ja arvioi onko tämä peruste edelleen voimassa eikä siinä ole mitään lainvastaista niin kuin täällä yritetään vängätä ja väittää

sen lisäksi että meillä on vesilaki meillä on luonnonsuojelulaki on natura meillä on hyvin monia asioita jotka pitää ottaa huomioon mutta sellainenkaan väite että tämä laki estäisi jonkun vuotoksen alueen käytön monitoimialtaana ei pidä paikkaansa

ensinnäkin on varmaan syytä todeta että kaikki olemme yksimielisiä että jos hallitus ei olisi tätä aloitetta tehnyt niin eilen tehtyä sopimusta ja siihen sitoutumista ei olisi syntynyt

ja kolmanneksi voi myöskin todeta sen että iäkkäiden irtisanominen on jo kalliimpaa työnantajille eläkeseuraamusten vuoksi tällä hetkellä ja se on asia joka maksaa enemmän työnantajille ja jos työmarkkinajärjestöt tekevät tällaisen esityksen hallitukselle että ikääntyvien irtisanominen maksaa vielä enemmän minä olen varma että hallitus tulee sen hyväksymään

kreikkalaisillakin on vaihtoehtoja

mitä se tämmöinen politiikka on että kyllä hyväksytään tulot vaikka ollaankin niistä eri mieltä ja omat tulot ovat sitten hyllyvällä suolla

he joutuvat maksamaan tästä kalliin laskun ja toinen vaihtoehto on että he maksavat vielä kalliimman laskun

pitäisi joku älyllinen rehellisyys myöskin sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa olla

mitä tulee sitten vasemmistoliiton syyttelyyn emu uskovaisista niin eiköhän se ole vasemmistoliitto itse joka on ollut meitä ensimmäisenä sinne viemässä ja myöskin sosialidemokraatit mutta he eivät ole syyttäneetkään muita

sirnölle toteaisin että raha on niukka hyödyke ja sen vuoksi me tarvitsemme kehyksiä

pitäisi muistaa vähän mitkä ovat lähtökohdat ennen kuin ryhdytään syyttelemään ja esittämään sellaisia perusteettomia väitteitä jotka ovat aivan hatusta vetäistyjä asioita

voi sanoa että suomen valtiontalouden ainakin kohtuullinen tila tällä hetkellä pitkälti johtuu myöskin siitä että kehykset ovat luoneet vakautta meidän finanssipolitiikkaan

mitä tulee sitten perussuomalaisten asiaan niin kun kaikkia asioita vastustaa niin eihän sitä tiedä vaikka joskus olisi jossakin oikeassa

asia on kyllä sillä tavalla että jos menotasoa nostetaan aina tulojen mukaan niin se tulotaso kyllä laskee sitten mutta menotasoapa ei olekaan yhtä helppo laskea

tässä on kyse eurooppalaisen taloudellisen vakauden tukemisesta ja se on viime kädessä myös suomalaisen veronmaksajan etu

sen takia tietysti lähtökohtaisesti on tärkeää että menot kuuluvat kehykseen

tässä keskustelun kuluessa on syytä todeta se että kun sosialidemokraatit aivan oikein sanovat että pitää asettaa ehtoja ja että myöskin pankkien ja muiden pitää tuntea vastuut niin samaa mieltä ovat kaikki muutkin

mitä ed

pulliaisen hyvään puheenvuoroon tulee niin meillähän on kehyksen ulkopuolella tiettyjä tämmöisiä automaattisia vakauttajia niin kuin varmaan ed

pulliainen tietääkin

sen vuoksihan nyt kun tätä pysyvää vakausjärjestelmää ollaan luomassa siihen ollaan tuomassa juuri näitä ehtoja joita te olette vaatineet

täytyy aina ottaa huomioon se kun puhutaan näistä että emme me voi sormia napsauttamalla muuttaa sääntöjä ja luoda sitten niitä toiveita

tiettyä kehitystä liikenneinvestointien ja muiden osalta tarvitaan mutta ei tällaista järjestelmää missään tapauksissa tällaisina aikoina voi hylätä

ne ovat ihan oikeita toiveita mutta ne otetaan siinä järjestyksessä kuin se markkinan ja yleisten pelisääntöjen mukaan on mahdollista

jos todetaan että saattaa olla että jotkut ministerit ovat vähän väärään aikaan väärässä paikassa niin kyllä tässä salissakin on pidetty sinänsä hyviä puheita mutta väärään aikaan ja väärässä paikassa koska puheet ovat sen tyyppisiä kuin me eläisimme noususuhdannetta kun me tiedämme että pikemminkin päinvastoin meillä ovat haasteelliset ajat edessämme

sosialidemokraatit ei ole pitkä aika siitä kun te ja teidän lordinne lipponen kovasti olette puhuneet että palkkaveroa alas ja välillisiä veroja ylös

on varmasti asia näin

rauhala joka sanoi että emme esitä menoja lisää kun on tällainen aika mutta heti perään hän syyttää siitä että kunnille ei ole osoitettu riittävää rahaa

miettikää hiukan tätä

arvoisa puhemies

haluan edustajan puheenvuoron johdosta todeta että raha automaattiyhdistys todella avaa nettipokerin ensi syksynä mutta siinähän on kysymys siitä että me saamme sinne vastuullisen pelivaihtoehdon

siellä tarkistetaan henkilöllisyys alaikäiset eivät voi pelata

elikkä tällä on nimenomaan tarkoitus estää laiton ja muutoinkin epäasiallinen ja epäeettinen pelitoiminta niin kuin koko tämän pelitoiminnan tarkoituskin on vastuullinen pelaaminen näiltä monopoliyhtiöiltä

sanoin tarkasti ottaen että lisäelvytystä tulee jatkaa jos se tukee nousua yli taantuman ja tätähän mielestäni hallitus on koko ajan tehnyt

juuri tässäkin lisäbudjetissa on tästä kysymys

mehän tarvitsemme määrätietoista ja kurinalaista talouspolitiikkaa mutta vasemmistoliitolla on kumma laskuoppi

hän puhuu euroopan unionin jäsenmaksusta ja englannin jäsenmaksualennuksesta sillä varmuudella minkä täydellinen tietämättömyys antaa

arvoisa puhemies

uusipaavalniemeen siinä mielessä että tilanne on vaikea ja vakava eikä tämä kriisi ole vielä ollenkaan ohi

millä rahalla te olette vastuullisia kun te esitätte ei energiaa ei vesivoimalle ei ydinvoimalle turkistarhaus suomesta on lopetettava yrittäjät on tapettava verolla

millä rahoilla

se harmaa talous sekin loppuu kun yrittäjät loppuvat suomesta

te kaikki asiat hoidatte harmaalla taloudella

se on tärkeää että sitä vähennetään mutta se on aivan yhtä uskottava väite kuin se että jos puoluetuki suomessa lopetetaan niin kaikki ongelmat voidaan ratkaista

he antavat ymmärtää että nyt tässä yhdeltä henkilöltä elikkä presidentiltä siirretään päätösvaltaa pääministerille yhdelle henkilölle

mutta pääministerihän tässä edustaa vain valtioneuvostoa

se ei ole yksi henkilö vaan se on sidottu utvan kantaan hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kantaan ja myöskin koko valtioneuvoston kantaan

pitää muistaa että kun presidentti palauttaa uudelleen valmisteluun niin sen toisen esityksenhän ei välttämättä tarvitse olla eikä olekaan sama kuin se ensimmäinen jolloinka tarvittaessa pääministeri voi käyttää eduskuntaa sovittelijana jolloinka voidaan valita siitä väliltä joku ratkaisuehdotus ja sitten se toisessa käsittelyssä hyväksytään

arvoisa puhemies

mitä tulee risikon malliin niin se vain lisää menoja tässä maassa eikä millään tavalla paranna meidän terveyspalvelujamme joten en sellaista voi kannattaa

en kyllä kannata rahastoakaan vaan katson että on paljon selvityksiä tehtävä ja asioita punnittava ennen kuin tällaisia päätöksiä mennään tekemään

viitanen sanoi että hallitus on leikannut kunnilta

rauhala esitteli lisärahoja niin teidän vastalauseissanne ei ponsissa puhuta kyllä kunnista mitään

paras hanke on ollut täysin välttämätön

mitään muuta keinoa ei ole kuin vaatia vain lisää kuntaliitoksia mutta eihän se ratkaise

arvoisa puhemies

yleinen hyvä sääntö on että lainsäädäntöä ei pitäisi tehdä tilanteen ollessa päällä ja kiihtyneessä mielentilassa

siksi on erittäin tärkeää ja oikein että asia valmistellaan tarastin työryhmässä

sen sijaan ihmettelen vasemmistoliiton bulvaanipuheita puolueelta jonka edeltäjät ovat olleet bulvaanien bulvaaneja joiden rahoitushistoria kestää kaikkein vähiten tässä talossa päivänvaloa

arvoisa puhemies